ja niin kuin sanottu lapsiasiavaltuutettukin on sitä peräänkuuluttanut mutta tietysti kannattaa muistaa että lapsiasiavaltuutettu on nimenomaan kannattanut tasa arvoista avioliittoa ja nähnyt sen lapsen eduksi ja sen että lapsella on perhe ja hän voi kokea sen perheen aivan yhtä arvokkaaksi kuin minkä tahansa laisen perheen

lakivaliokunnan lausunnossa on nostettu esille muutamia epäkohtia jotka tässä kohdin jäävät nyt ratkaisematta ja niistä on tänään täällä paljon puhuttu

toinen on translakiin liittyvä joka koskee sukupuolen vahvistamista ja sitä että meidän lainsäädäntömme nyt vaatii että kun tämä vahvistaminen tehdään täytyy tehdä sitten sterilisaatio

tästä ovat myös kansainväliset ihmisoikeuselimet suomea moittineet ja toivon että eduskunnalla olisi rohkeutta puuttua tähän ja korjata tämä epäkohta

arvoisa puhemies

toinen asia joka on noussut esiin on hedelmöityshoitolakimme joka ei mahdollista hedelmöityshoitoa naisparille parina vaikka nämä jatkossa voivat olla avioliitossa

lisätalousarviossa on sekä kiitettävää että moitittavaa

annan ruusut ensin

on selvää että lapsen aseman parantamiseksi ja tasavertaiseksi saattamiseksi tätä lakia tulisi muuttaa niin että jatkossa nämä molemmat vanhemmat olisivat myös juridisia vanhempia

tässä lakiesityksessä ei ehdoteta sitä että ulkomailla rekisteröityjä parisuhteita voisi muuttaa vain ilmoitusmenettelyllä avioliitoksi kuten kotimaassa rekisteröityjä suhteita

minä olisin toivonut että tässä kohdin varsinkin muissa pohjoismaissa rekisteröidyt suhteet olisi otettu mukaan tämän ilmoitusmenettelyn piiriin

tästä huolimatta hallitus on tähän mennessä kieltäytynyt peruuttamasta edes osaa kehitysyhteistyöleikkauksistaan mutta käy se näinkin että kehitysyhteistyövaroja nostetaan lisätalousarvioilla

tämä olisi ollut linjassa sen kanssa kun me muutenkin pyrimme yhdenmukaistamaan pohjoismaisia käytäntöjä ja lisäämään pohjoismaalaista yhteistyötä

tätä soisi tapahtuvan myös tulevien lisätalousarvioiden yhteydessä sillä rahoituksen tarve ei tällä lisäyksellä poistu

mutta kaiken kaikkiaan olen erittäin iloinen siitä että tasa arvoinen avioliitto nyt etenee ja siihen liittyvät liitännäislait saadaan voimaan yhtäaikaisesti kuin tasa arvoinen avioliittokin tulee voimaan

vielä hienompaa olisi kuitenkin ollut jos itsenäisyyttä olisi juhlistettu yhden puiston sijasta kahden kansallispuiston perustamisella

on hyvä että porkkalaan osoitettiin lisärahaa mutta olen edelleen sitä mieltä että se ansaitsisi myös kansallispuiston statuksen

arvoisa puhemies

ensiksikin politiikassa ei ole pakkoa on valintoja

hallituksen mukaan lisärahoitusta tarvitaan koska terrafameyhtiöön ei ole saatu ulkopuolisia sijoittajia vaikka niitä on etsitty jo vuosien ajan

toiseksi olettehan ymmärtäneet että kun te teette uusia leikkauksia niin te ette tee niitä puhtaalta pöydältä ja peru samalla aiempia leikkauksia

tähän on olemassa hyvä syy

kukaan ei usko että talvivaarasta voisi saada kannattavaa

ne tulevat aiemmin tehtyjen leikkausten päälle ja siksi monin kohdin ylitetään viimeinenkin kipuraja kuten nyt monien pienituloisten eläkeläisten kohdalla

eilen täällä salissa ulkopoliittisessa keskustelussa nousivat esiin muun muassa ykn kestävän kehityksen tavoitteet jotka koskevat myös suomea

jo aiemmin on tullut selväksi että maailman köyhistä tämä hallitus ei välitä mutta nyt näyttää että ei myöskään suomalaisista köyhistä

myös työllisyysnäkökulmasta sijoittamalla saman summan muihin työllistämistoimiin saataisiin myös työtä kainuulle nykyistä enemmän

ei kannata haaskata tätä rahaa talvivaaraan missä se valuu hiekkaan yhtä varmasti kuin kaivoksen kipsisakka altaan likavedet

me vihreät esitämmekin että lisärahoitusta talvivaaraan ei myönnetä vaan kaivos ajetaan hallitusti alas ja sijoitetaan sitten siihen valtion rahaa että saamme ympäristövahingot korvattua

risuja on annettava myös siitä että lisätalousarviossa ei taaskaan anneta rahaa työllistämiseen

on totta että emme voi pelkästään valtion rahalla työllistää mutta meillä on valtava joukko työttömiä erityisesti nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä jotka tarvitsevat työllistämiskeinoja työllistyäkseen

nyt tulee viestiä ympäri suomea siitä että työllistämisrahat uhkaavat jo loppua vaikka ollaan aivan alkuvuodessa menossa ja toisaalta starttirahaa ei voida myöntää niin pitkäksi ajaksi kuin olisi tarvetta jotta uudet yrittäjät pääsisivät kokeilemaan siipiään

hallitus on sulkenut silmänsä siltä että toimivalla junaliikenteellä olisi mahdollista tukea elinkeinoja paljon tehokkaammin kuin talvivaaraa tekohengittämällä ja että työllistämisen edistäminen maksaa itsensä pitkällä tähtäimellä moninkertaisesti takaisin

toivottavasti hallitus ymmärtää tämän ja tekee lisätalousarvioon vielä uusjaon

arvoisa puhemies

alkoholipolitiikkahan on asia joka herättää usein tunteita ja joskus tuntuu että siitä on ehkä vaikea keskustella sivistyneesti mutta onneksi tällä kertaa siitä ei ole huolta

kun me olemme vain edustaja myllykosken kanssa yhdessä täällä salissa niin keskustelun taso säilynee sivistyneenä

me tiedämme että vaikka alkoholi aiheuttaa paljon erilaisia sosiaali ja terveysongelmia niin nämä erikoisoluet eivät ehken ole se tuoteryhmä joka niitä paljon aiheuttaa koska kyse on nimenomaan olutharrastelijoitten suosimista tuotteista jotka ovat hinnaltaankin kalliimpia kuin se peruskeskiolut jota yleensä enemmän humaltumistarkoituksella käytetään

sitten toisaalta me tiedämme että matkailullisesti pienpanimoilla on erittäin suuri potentiaali ja sen takia tämä ulosmyyntioikeus olisi heille erityisen tärkeää niin että siihen ympärille voitaisiin luoda erilaisia matkailupalveluita ja tuotteita

on kohtuutonta että nyt nämä pienpanimot jotka ulosmyyntiä harrastavat joutuvat usein tekemään sen kiertoteitse ja vähän vippaskonstilla kehittämällä olosuhteet sellaisista maa elintarvikkeet myynnin tuki ja yli yli sellaisiksi että elintarvikemyyntiä pitää olla siitä kioskista yli puolet

se tavallaan tehdään hyvin keinotekoisesti kehitellään keinoja miten se raja ylitetään ja se ei ole järkevää politiikkaa että me luomme lakeja jotka sitten aiheuttavat sitä että mietitään miten niitä saataisiin kierrettyä

kuten tässä tuli esille niin myös työllisyyden näkökulmasta pienpanimoiden työllisyysmerkitys suhteessa siihen kuinka paljon ne tuottavat on huomattavasti suurempi

sen takia näen kyllä että nyt kun pienpanimoita on paljon syntynyt ja syntyy koko aika lisää niin meidän pitäisi miettiä miten me mahdollistamme sen että niitten liiketoiminta on sitten myös kestävämpää ja se että he pystyvät itse myymään ulos tuotteita on siinä yksi keino

mutta kaiken kaikkiaan nyt kun me tiedämme että alkoholilaki on tulossa tänne meille käsittelyyn niin minä toivoisin että siinä todella huomioitaisiin muutkin näkökulmat kuin ihan pelkästään sosiaali ja terveysnäkökulma vaikka totta kai se on ehkä koko lain osalta se kaikkein oleellisin

mutta ei estetä tämmöistä uuden yrittäjätoiminnan syntymistä ei estetä sitä että me voisimme pienpanimoiden avulla työllistää yhä enemmän ihmisiä ja ei estetä myöskään sitä että kuluttajilla on paremmin mahdollisuus saada laadukasta kotimaista lähiolutta

arvoisa puhemies

tämä edustaja myllykosken esitys siitä että tämä lakialoite olisi syytä lähettää myös muihin valiokuntiin kuin pelkkään sosiaali ja terveysvaliokuntaan on minun mielestäni tosi tärkeä nimenomaan siksi että siinä tulisi huomioiduksi sitten myös muut aspektit mitkä liittyvät siihen alkoholilakiin liittyen nimenomaan esimerkiksi tähän pienyrittäjien toimintaan ja siihen matkailulliseen potentiaaliin mitä tämä ulosmyynti mahdollistaisi ja miksei myös sinne maa ja metsätalousvaliokuntaan siihen nähden miten se vaikuttaa meidän viljelyyn ja niihin aloihin

itse asiassa jos me mietimme tätä olutta niin humalan viljelyhän on asia mikä varmasti tulee entistä ajankohtaisemmaksi kun näitä pienpanimoita tulee enempi ja heillä olisi tarvetta ja halua käyttää kotimaista humalaa ja sitä on tosi heikosti saatavilla

arvoisa puheenjohtaja

erityisesti minä katson tätä maakuntien kannalta kun tiedetään että maakuntien vahvuus ja elinmahdollisuudet perustuvat sekä osaamiseen että hyviin yhteyksiin

se että täällä ollaan huolissaan myös työllistämismäärärahoista ei ollenkaan sulje pois sitä että me tarvitsemme työtä myös sinne yrityksiin ja yksityiselle sektorille

nämä koulutusleikkaukset tulevat tarkoittamaan sitä että meidän korkeakouluverkkomme on vaarassa ja sitähän täällä hallituspuolueiden taholta itse asiassa viime viikolla jo ennakoitiinkin

me uskomme itse asiassa samalla tavalla kuin hallituskin kärkihankkeissaan on nostanut että biotalous on yksi näitä meidän tulevaisuuden aloja niin kuin ovat digitalisaatio cleantech joista voidaan saada sitä uutta työtä luotua sinne

meillä on liikenneministeri joka haluaa katkaista meidän poikittaisliikenteen vähentää junavuoroja poistaa useita pysäkkejä ja lakkauttaa kokonaisia yhteyksiä

myös perustulo josta vihreät iloitsevat että hallitus sitä kokeilua nyt ajaa on yksi keino nimenomaan yhdistää sosiaaliturvaa ja työntekoa niin että aina kaikki työ olisi kannattavaa ja aina kannattaisi ottaa työtä vastaan

ja nämä kaikki heikennykset maakuntiin on tehty ilman että tässä on mietitty näitä aluetaloudellisia vaikutuksia

yhteiskuntasopimuksessa nämä sotu maksujen alennukset yrittäjille ovat ilahduttava asia mutta se ei poista sitä tosiasiaa että meillä on jonkun verran nuoria pitkäaikaistyöttömiä jotka tarvitsevat myös räätälöityjä keinoja siihen että he voivat löytää tiensä myös yksityisille markkinoille

minun mielestäni tämä edustaja myllykosken esille tuoma näkemys on ihan perusteltu

varsinkin näkisin että talousvaliokunnan lausunto tästä olisi fiksua koska tähän liittyy niin paljon myös tätä matkailullista ja työllistämisulottuvuutta

päättyi

jyp on harvardin esitellään taideyhdistyksen asia lähetettiin sosiaali ja panna verolle yhdistystä kolmatta kaks toto kuusitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen hyväksytty piti panna pöydälle sivistystä kolmatta kaksituhattakuusitoista pidettävä täysistun

sen sijaan täysistuntoon perjantaina yhdestoista kolmatta kaksituhattakuusitoista kello kolmetoista

tämä täysistunto

hallituksen keino uudistuksiin näyttää vahvasti olevan yhtiöittäminen

yhtiöittämisessä ongelma tulee siinä että osakeyhtiölaki on suunniteltu yritysmaailmaan ja markkinoiden ehdoille

se ei huomioi kokonaistaloudellisia vaikutuksia ei omistajansa etua kokonaisuudessaan vain sen yhtiön osalta

joensuu on euroopan metsäpääkaupunki ja efi on ainoa tämmöinen kansainvälinen laitos joka sijaitsee muualla kuin helsingissä suomessa ja on todella hienoa että voimme varmistaa että se pääkonttori siellä edelleen säilyisi

efin sisällähän muut jäsenmaat mielellään ottaisivat tämän konttorin omiin pääkaupunkeihinsa ja siksi on tärkeää että me varmistamme sen että suomi osallistuu rahoitukseen riittävästi

jos meillä jää nyt yhtiöissä jotka kuitenkin tuottavat julkisia palveluja ja toimivat julkisilla rahoilla ainoaksi vallan välineeksi että ketä valitsemme hallitukseen ovat kyllä yhteiskunnan keinot aivan liian kapeat

nyt tämä leikkauksen peruminen oli erittäin hyvä askel mutta jatkossa olisi syytä miettiä miten me edelleen tuemme sitä jotta se säilyy joensuussa

aiotteko pääministeri miettiä miten uudistaa osakeyhtiölakia niin että se huomioisi sellaiset yhtiöt jotka ovat täysin julkisen sektorin omistamia

miten avoimuus päätöksenteko ja kokonaisetu niissä tulisi huomioida

arvoisa rouva puhemies

tänään sitä tarvitaan enemmän kuin ennen huomenna vielä enemmän

yhteisessä maailmassa ei enää ole omia ongelmia

meidät tunnettiin aktiivisena rauhanrakentajana ja suomi on ollut kokoaan merkittävästi kuunnellumpi ja arvostetumpi toimija kansainvälisessä politiikassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

yhteisiin pohjoismaisiin arvoihin kuuluvat tasa arvo heikoista huolehtiminen kestävän kehityksen edistäminen koulutuksen ja osaamisen mahdollistaminen kaikille globaali vastuunkanto ihmisoikeudet

valitettavasti viime aikoina on ollut huolestuttavia merkkejä siitä että pohjoismaiden sijaan suomi on löytynyt samasta ryhmästä entisten itäblokkimaiden kanssa

kun me olemme ratkaisemassa yhdessä ongelmia ja auttamassa muita niin hädän hetkellä meidän on helpompi saada apua omiin ongelmiin ja hätään

on selvää että venäjän eristäytyminen ei ole kenenkään etu ja aivan kuten selonteossa mainitaan suomen toiminnan perustana on euroopan unionin yhteiset venäjä linjaukset mutta samalla suomen tavoitteena on ylläpitää vakaita ja toimivia suhteita venäjän kanssa

erityisen tärkeää on huolehtia siitä että kahdenkeskistä keskustelua käydään ja vuorovaikutusta tapahtuu erityisesti kansalaisten järjestöjen kuntien ja viranomaisten kesken

kun eun energiaunionin tavoitteena on vähentää unionin energiariippuvuutta ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja toisaalta tiedämme että venäjä käyttää energiapolitiikkaa turvallisuuspolitiikan aseena niin mitä muuta tämä linjaus voi tarkoittaa kuin sitä että suomen pitää vähentää energiariippuvuutta itänaapurista ja satsata kotimaiseen uusiutuvaan energiaan

täällä on paljon semmoisia toimenpiteitä niin kuin vaikka matkakorvausten ja lääkekorvausten a tason nostaminen tai kun sen korosti ylimmän katon nostaminen ja omavastuun nostaminen että ne varmaan monesti kohdistuvat samoille henkilöille

haluaisin todellakin kuulla onko tästä tehty

toiseksi haluan muistuttaa että aivan kuten valiokunta tässä lausumassaan toteaa meidän vaalijärjestelmäämme tulee kehittää

kannattaa muistaa että koska tämä vaalipiirien määrä määritellään perustuslaissa ja se vaatii aina kahden peräkkäisen eduskunnan hyväksymisen niin nyt jos ei muuteta tätä vaalipiirien määrän niin iso satamaa tämä määrää itse asiassa jos nähdään tässä kehittämistyössä järkeväksi vaalipiirien yhdistäminen se on mahdoton tehtävä

itse tulen uudesta yhdistetystä savo karjalan vaalipiiristä ja voin kyllä kokemuksesta sanoa että se mitä tässä valiokunnan mietinnössäkin todetaan siitä miten ihmiset todellakin äänestävät taktisesti semmoisissa vaalipiireissä mistä vähän edustajia valitaan koska olen monta kertaa ollut myös pohjois karjalan vaalipiirissä ehdokkaana tuli vaalikentillä kyllä hyvin voimakkaasti vastaan